moititaan että hallitus keventää palkansaajien ja eläkeläisten verotusta mutta samalla kehutaan seuraavassa lauseessa että se on hyvä ratkaisu

tuo hevosenlantakysymys joka aina säännöllisesti nousee täällä keskusteluissa esille on sellainen joka vielä ansaitsee ehkä muutaman sanan

kyllä tästä tulee sellaisia tilanteita vaikka en itse saklainen koskaan ole ollut niin olen kyllä sakn kanssa tässä kovinkin samoilla linjoilla että kyllä työn tekemiseen pitää työnantajan kustantaa auton käyttö jos sitä käytetään

niin kuin tiedämme nuo koulusurmatapaukset ovat oma osoituksensa siitä että varmasti tällaiseen pahoinvointiin mitä yhteiskunnassa on pitää aivan eri lailla puuttua

panostetaan metroon panostetaan tampereen raideliikenteeseen panostetaan pisara rataan joka hyödyttää koko suomea niin pääkaupunkiseutua kuin muutakin suomea ja jota täällä on arvosteltu

en ymmärtänyt oikein miten ed

samalla toivon että opetusministeri sari sarkomaan johdolla työ opintotukikokonaisuuden määrätietoiseksi korjaamiseksi ja parantamiseksi jatkuu tämänkin muutoksen jälkeen

rönnin välihuuto nyt on tähän asiaan liityksissä kun tämän tyyppisissä paikoissa tehdään yllättäen ollaan sitten huumeiden vaikutuksen alaisena taikka muuten sairaita ihmisiä niin ei siinä ole yhteyttä siihen että he olisivat vankilaan kuuluvia

olen hämmästynyt siitä että oppositiojohtaja edustaja sipilä piti raideliikennettä jollain tavalla menneen talven lumena

arvoisa puhemies

edustaja korhonen toi esille että keskustan esittämä malli olisi meidänkin mielestämme hyvä mutta syy siihen että se ei meille kelpaa olisi se että se on keskustan malli

kutterinpurun kanssa sitä ei ole haluttu edes pelloille apulannaksi sillä sen palaminen siellä on vaatinut enemmän energiaa kuin itse lannasta olisi peltoon saatu

tämän jälkeen loppua sitten verotettaisiin vaikka sitä autoa käytettäisiinkin pelisääntöjen mukaisesti työn tekemiseen

pidän arvokkaana myös sitä että raideliikennettä kehitetään ja riihimäkihämeenlinna pääradan peruskorjaus saneeraus ja lisäraiderakentaminen saadaan vihdoin liikkeelle

mutta asia on nyt siis etenemässä ja viime keväänä helmikuussa ympäristöministeriöstä tuli uusi jätteenpolttoasetus joka nimenomaan koskee tätä hevosenlantakysymystä

ei tästä suinkaan ole kyse

olen täysin samaa mieltä että niihin olisi kiva saada lisää ja moneen muuhunkin olisi paljon kiva saada lisää mutta ainoa josta edustaja louhelainen esitti säästöä oli puoluetuki

kyse on siitä että me emme halua viedä päätösvaltaa entistä kauemmaksi sieltä ihmisten kotikunnista ja kylistä

kankaanniemi vähän kyseli tässä poliisin perään mutta kyllä voisi mielestäni sitäkin miettiä onko se tarkoituksenmukaista että suomessa mentäisiin sen tyyppiseen järjestelmään että jokaisessa koulussa olisi poliisi paikalla ja jokaisessa terveyskeskuksessa olisi poliisi paikalla

tämä keskustan malli joka olisi terveyskeskuskuntayhtymä tai sairaanhoitopiirimalli tai palo ja pelastustoimimalli taikka maakuntaliittomalli olisi nimenomaan sellainen jossa päätöksenteko vietäisiin harvoille ihmisille maakuntakeskukseen

kaasutus pyrolyysijärjestelmä jossa tietyllä tavalla lanta kuivatislataan ja muutetaan kaasuksi mahdollistaa sen että nykyistenkin säädösten ja direktiivien puitteissa voidaan polttaa

tässä pääministeri alexander stubbin hallitusohjelmassa on panostuksia koulutukseen joita pitää tervehtiä tyytyväisyydellä sekä panostuksia raideliikenteen lisäksi myös perusväylänpitoon

kun edellisen kerran tässä salissa äänestimme puoluetuen korotuksesta perussuomalaiset jättivät äänestämättä ja olivat tyytyväisiä että puoluetukea korotettiin ja nyt ottavat nuo kymmenet miljoonat mielellään vastaan

siitä ei toki ole kyse

minä itse uskon siihen niin kuin valiokuntakin on todennut että näiden järjestyksenvalvojien läsnäolo on omiaan ennalta estämään häiriötilanteita

hallituksen esityksessä ei muuteta alkoholimainontaa koskevan rajoittavan sääntelyn asiallista sisältöä mutta kiristetään seuraamuksia alkoholijuomien lainvastaisesta markkinoinnista

me haluamme että niistä asioista päätetään kunnanvaltuustoissa niin että nytkin ensi sunnuntaina ihmiset voivat itse päättää ketkä heidän asioistaan päättävät eikä niin että yksi tai kaksi ihmistä edustaa jotain isoa kuntaa maakunnan kokoisessa kuntayhtymässä

he voivat tarvittaessa välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten estämiseksi ja odottavat sitten sitä että virkavalta saapuu paikalle

me tarvitsemme siinä minun mielestäni yli hallitusoppositiorajan tehtävää yhteistä sopimusta jossa nämä pienemmät valtion tiet otetaan yhteiseksi kärkihankkeeksi ja laitetaan ne kuntoon esimerkiksi kahden seuraavan vaalikauden aikana

ypäjän hevosopisto on hakenut nyt ensimmäistä rakennuslupaa ja se on käytännössä luvattu ja myönnetty tällaiselle swebon ruotsalais suomalaiselle järjestelmälle

larikan kanssa ja muutamien muidenkin asian esille nostaneiden kansanedustajien kanssa samaa mieltä että tasapuolisuuden ja ennen muuta työllistämisen kannalta alennus olisi syytä ulottaa koskemaan myös ravintolassa myytävää ruokaa

en jaksa uskoa että sellaista järjestelmää suomessa saataisiin aikaiseksi että meillä olisi jokaisessa koulussa ja jokaisessa terveyskeskuksessa oma poliisi

tässä hallitusohjelmassa on merkittävä kasvupaketti jota on täällä tänään kiitelty kuten myös verotuksen ratkaisuja niin että pieni ja keskituloisten verotus ei ensi vuonna kiristy

mutta edustaja louhelainen nyt vain ei rahaa riitä kaikkeen

toivon että hallitus pohtii tätä asiaa vielä ennen ensi vuoden syksyä eli ajankohtaa jolloin ruuan arvolisäveroa lasketaan yhteisen hallitusohjelmamme mukaisesti

hautala näin totesi että oltaisiin voitu tehdä tämä tämä ratkaisu niin itse kyllä koen että olisi oltu varsin suppean kuulemisen varassa

toki huono asia on se että progressio tiukkenee ja progression tiukkeneminen tarkoittaa aina sitä että työnteko ei kaikissa tilanteissa enää olekaan kannattavaa

itse uskon että nimenomaan jos tällaista tavallaan palkan siirtämistä kilometrikorvauksiin tapahtuu se tapahtuu aivan toisenlaisessa ajossa kuin näissä

samaan aikaan mtt tekee kuitenkin suomessa vastaavan laitteiston parissa työtä että saisimme tällaisen niin sanotun kuutiolaitteen käyttöön jota voitaisiin hyödyntää sitten pienempien tallien yhteydessä

me kuulimme muutamia asiantuntijoita ja nimenomaan sellaisia joille oli mieluisa tämä linja että tuo täydellinen kielto on oikea

viimeisinä nostoina ensi vuoden keltaisesta kirjasta voisin nostaa esille kauan odotetun apurahojensaajien sosiaaliturvan järjestämisen

lapsilisien leikkaukset kompensoidaan lapsiperheiden verovähennyksellä joka valmistellaan tämän vuoden aikana

selasin tässä koko meidän materiaalimme läpi ja useampia asiantuntijalausuntoja on myös sen puolesta että tähän suuntaan ei ole perusteltua mennä

sen takia totesin että tuo puoluetuen leikkaaminen ei riitä edustaja louhelainen näihin teidän esittämiinne asioihin ja itse jään paljon suuremmalla mielenkiinnolla odottamaan sitä millä tavalla perussuomalaiset tulevat tuomaan oman varjobudjettinsa tänne saliin

jo tällä hetkellä meidän ohjeistuksissamme ja lainsäädännössämme on selkeitä rajauksia siihen miten alkoholimainontaa pitää tehdä muun muassa koskien alaikäisten kuvaamista ja sellaista toimintaa jossa esitetään henkilöt sosiaalista suosiota menestystä tai hyväksyntää lisäävinä jos he käyttävät alkoholia tai tuotteiden esittämistä estoja poistavana tai henkilöstön seksuaalista menestystä tai vetovoimaa lisäävänä

sen sijaan oppivelvollisuuden pidentäminen on virhe

meidän ei pitäisi tässä taloustilanteessa tehdä sellaisia toimenpiteitä jotka eivät johda siihen tärkeimpään lopputulokseen

kyllä tuntuu varsin erikoiselta tämä linjaus ja toivon että tähän eduskuntakäsittelyssä vielä kantaa otetaan

eivät kaikkien lapset tarvitse välttämättä ilmaisia koulukuljetuksia ilmaista asumista ilmaisia kirjoja toisella asteella lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa

arvoisa puhemies

tämä esityshän jatkaa tuota sinivihreän hallituksen verolinjaa jossa halutaan siirtää painopistettä työn verotuksesta välilliseen verotukseen

minun mielestäni sosiaali ja terveysministeriö ja sosiaali ja terveysvaliokunta ovat oikeita tahoja tekemään tämän harkinnan ja sen jälkeen on päätösten aika

näin meistä jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen minkä verran veroa joudumme maksamaan ja niinhän tässäkin uudistuksessa on tapahtumassa

tässä vain muutama hyvä nosto

niin kuin valiokunta on todennut se pitää tuota autoverotuksen uudistusta onnistuneena ja oikean suuntaisena ja kannattaa sitä että nyt ollaan siirtämässä tai viemässä verotusta askeleen eteenpäin myös pakettiautoihin

tiedän että tämä tulee aiheuttamaan osittain tietysti muutoksia tämän hetken verotukseen tiettyjen yrittäjien ja myös muiden auton käyttäjien keskuudessa

mutta ennen muuta näen asian itse niin että tämä tulee tulevaisuudessa olemaan aivan oikea teko eli ohjataan kulutusta ennemminkin siihen että autot olisivat käyttötarkoitukseensa nähden oikeanlaisia

täytyy antaa kiitosta myös keskustalle ja perussuomalaisille kuten myös vasemmiston oppositioryhmälle siitä että he ovat olleet osaltaan viemässä eteenpäin tätä sote uudistusta

arvoisa puhemies

olen vakuuttunut että ministeri räty tekee tässä hyvää työtä ja vie tämän uudistuksen maaliin niin että meidän rahamme tulevat tulevaisuudessa riittämään ja pystymme myös turvaamaan hyvän ja tasalaatuisen hoidon asuinpaikasta riippumatta

niin kuin tässä valiokunta on matkailuautoista todennut niin ilmoittamalla ajoneuvohallintokeskukseen auton väliaikaisesta poistamisesta liikennekäytöstä matkailuauton omistaja voi vaikuttaa perusveron vuotuiseen määrään

jos kunta esimerkiksi laiminlyö perusterveydenhuollon toimenpiteitä taikka kuntouttavia toimenpiteitä niin se luo paineita entistä enempi erikoissairaanhoitoon

arvoisa puhemies

pidän tärkeänä että perintöverosta luopuminen on suomalainen yksi kärkitavoite

ja tässä teidän mallissanne tapahtuisi juuri niin että sosiaalitoimi siirrettäisiin maakuntatasolle mutta aiheuttaja esimerkiksi päivähoidon laiminlyönnit taikka koulupuolen laiminlyönnit jäisi sinne kuntatasolle

mutta hyvin oleellinen on seuraava askel tässä autoverouudistuksessa ja silloin on tarpeellista huomioida se että pelkästään hiilidioksidipäästöt eivät ole meidän riesamme vaan tätä autoverouudistusta pitää viedä eteenpäin niin että myös muut autojen aiheuttamat päästöt tulevaisuudessa otetaan huomioon

näin turvataan yritysten maatilojen ja metsätilojen sukupolvenvaihdokset ja toisaalta sitten taataan myös se että tuon luovutusvoittoveron kautta ruotsin mallin tapaan itse asiassa lopulta suomalainen yhteiskunta on voittajana

eli kunnassa ei enää se yhteys olisikaan yhtenäinen siitä ennalta ehkäisevästä työstä sosiaalitoimeen vaikkapa huostaanottoihin jotka teidän mallissanne siirtyisivät maakuntatasolle sinne monitoimikuntayhtymään

perintövero tällä hetkellä estää yritysten sukupolvenvaihdoksia ja monessa muussakin mielessä se on epäoikeudenmukainen ja toiminnaltaan vanhentunut vero

pidän siitä luopumista erittäin tärkeänä

arvoisa puhemies

olen hämmentynyt siitä että keskustalaiset eivät näe peruskouluun tehtäviä panostuksia ennalta ehkäisevänä työnä liittyen esimerkiksi nuorten pahoinvointiin taikka mielenterveysongelmiin

kun peruskouluun panostetaan pystytään pitämään riittävän pienet opetusryhmät huolehditaan siitä että erityisopetusta on silloin kun sitä tarvitaan on tukiopetusta on psykologit on kuraattorit ja kun ne toimivat siellä peruskunnassa lähikunnassa lähipalveluina heti kun nuori tai lapsi niitä tarvitsee niin siinä edustaja lohi on ennen muuta erittäin merkittävä säästönäkökulma erikoissairaanhoitoon ettei tarvita lapsille esimerkiksi niin paljon sairaalakoulujaksoja taikka huostaanottoja kun pystytään puuttumaan niihin orastaviin ongelmiin jo vaikkapa kouluterveydenhuollossa taikka neuvolassa

se vaatii varmasti työurien pidentämistä se tarvitsee ja vaatii menokuria ja se vaatii veronkorotuksiakin joita tässä esityksessä on

arvoisa puhemies

aivan loppuun haluan vielä nostaa esille myös yksityistieverkon ja valtion niin sanotut pienemmät tiet jotka ovat tässä keskustelussa esillä olleet mutta ovat jääneet kyllä luvattoman pienelle huomiolle niin jo edellisen hallituksen aikaan kuin nytkin

arvoisa puhemies

ministeri cronberg otti esille naisyrittäjyyden joka on vahvasti esillä tässä budjettiesityksessä ja puhui sijaispalvelujärjestelmän vakinaistamisesta

määrärahoja lisätään merkittävästi

toivon että kun tässä nyt puhutaan kuitenkin noin kymmenen vuoden aikaperspektiivistä niin pystyisimme osoittamaan lisää rahoitusta näille yksityisteille mutta myös pienemmille valtion teille

kysyisin ministeriltä

miten tämä tulee ensi vuonna edistymään ja koska tuo valtakunnallinen taso tullaan saavuttamaan

siellä vain muutaman äänen turvin maa sai läpi säästötoimenpiteitä ja näin lisärahoitusta ja tulevaisuutta turvattua

mikä on työministerin näkemys

kreikkaa uhkasi nimittäin välitön rahoituskriisi ja vaarana oli että koko läntinen maailma olisi ajautunut luottolamaan

minusta on siis oikeus ja kohtuus että valtiolta ja kunnilta tulee tukea myös näiden teiden kunnossapitoon ja perusparannukseenkin selkeästi nykyistä enemmän tulevaisuudessa

pidän erittäin myönteisenä sitä että kun kokoomus jatkaa hallituksessa niin opiskelijoiden asemaa ja heidän tilanteensa parantamista jatketaan

niin kuin tässä keskustelussa on hyvin tullut esille maamme työttömyys ei noussut niin suureksi kuin pahimmillaan pelkäsimme

oma esitykseni olisikin se että näistä valtion pienemmistä teistä ja näiden teiden silloista peruskorjauksineen tehtäisiin ja koottaisiin yksi niin sanottu iso oma hanke hengessä pienemmät tiet kuntoon

on erittäin myönteistä myös se että kokoomus määrätietoisesti vie eteenpäin peruskoulun tuntijakouudistusta ja tavoitteiden uudistamista

tähän tietysti on monia syitä

toivon että tällainen hanke saadaan mukaan sinne rinnalle näiden pääratojen ja moottoritiehankkeiden kanssa sillä kyllä yksityistiet ja nämä pienet valtion tiet luovat kuitenkin sen elintärkeän verkoston koko maahan

hallitusohjelmassa on yksi kirjaus johon mielelläni kuulisin vielä tämän keskustelun aikana myös opetusministeri gustafssonin tarkennuksen mitä tuolla lauseella tarkoitetaan

opettajankoulutuslaitoksia kehitetään ja yliopistokeskusten toimintamahdollisuudet turvataan

niin kuin meillä pääministeri esille toi näitä toimenpiteitä harmaan talouden kitkemiseksi isommassa mittakaavassa muun muassa rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden voimaan tulemisen ensi vuoden huhtikuussa ed

eli opettajankoulutuslaitoksia kehitetään ja nyt olisi mielenkiintoista kuulla millä tavalla opetusministeri tässä tulee toimimaan

ainakin sosialidemokraatit hämeessä kovin vankasti ennen vaaleja kertoivat että opetusministeri tulee turvaamaan opettajankoulutuksen nykyisissä paikoissa tai opetusministerillä olisi siihen mahdollisuudet

korkeaoja nosti ihan oikein esille pienet työt jotka usein kaatuvat tänä päivänä ehkä enempikin siihen byrokratiaan ja paperisotaan kuin ehkä siihen että se saataisiin edullisemmin

aivan tuon puheenvuoron lopussa tuli esille minun mielestäni se kaikista tehokkain ja paras keino mikä on tehty ja se on ollut kotitalousvähennys

erittäin positiivista on se että peruspalveluministeri paula risikon edelliskaudella aloittama vanhuspalvelulaki etenee nyt

näin tuovat esille lähes kaikki rakennusalan ja saneerauksen putkialan tekijät että nykyään oikeastaan kysytään saako tästä kotitalousvähennystä niin kuin ed

se tulee turvaamaan ikäihmisille oikeuden riittävään ja tarpeenmukaiseen hoitoon ja toivottavasti nykyinen peruspalveluministeri guzenina richardson tulee tuohon lakiin myös henkilöstömitoituksen sisällyttämään

ja kun todetaan että tästä saa niin yleensä myös tuo työ lähtee eteenpäin ja se auttaa meitä kaikkia

on hyvä että nyt tämä lakiesitys on tuotu ja pääsemme myös eduskunnassa käsittelemään tätä asiaa

arvoisa rouva puhemies

ajattelin tässä vielä iltamyöhäisellä yhden puheenvuoron pitää sillä haluan nostaa omassa puheenvuorossani vielä esille meidän puolustusbudjettimme

hemmilä on tehnyt lakiesityksen ja olemme myös tehneet kokoomuksen ryhmän edustajien toimesta esityksen jossa haluaisimme vielä tehdä merkittävämpiä korjausliikkeitä tässäkin vaiheessa vaikka toki aika paljon on haja asutusalueilla jo tehty

aivan lopuksi muutama sana liikunnasta

edellinen hallitus taisi olla ensimmäinen hallitus suomessa joka nosti esille kunto ja hyötyliikunnan rinnalla myös huippu urheilun

mitä uskottava maanpuolustus sitten tarkoittaa taikka milloin maanpuolustuksemme on uskottava sitä emme tässä salissa päätä sitä emme me suomalaiset itse päätä tai arvioi vaan sen arvioivat jotkut muut

pidän erittäin myönteisenä sitä että myös tässä hallitusohjelmassa on kirjattu se että tulemme liikuntalain uudistamaan ja ennen muuta niin että tulemme liikuntapuolen rakenteita uudistamaan niin että raha kohtaa paremmin liikkujat mutta myös huippu urheilijat ja tulemme mahdollistamaan urheilijan urapolun nykyistä paremmin

ihan lopuksi haluan liikuntapuolelta nostaa vielä esille myös liikkuva koulu ohjelman jatkamisen joka on ollut erittäin ansiokas ja myönteisenä asiana myös sen että hallitus on nyt tehnyt ratkaisun siitä että olympiastadion halutaan peruskorjata tunnustaen sen luonne kansallisena hankkeena ja meille yhteisenä tärkeänä urheilun toimipaikkana mutta myös historiallisesti arvokkaana kohteena

onko tästä luvusta nyt poistettu ne kaikki surulliset maaseudun asukkaat jotka ovat asentaneet niitä toimimattomia laitteita sillä

ne todennäköisesti ovat tässä luvussa mukana ja tuo todellinen määrä joka on tehnyt riittävät toimenpiteet tämän jätevesiasetuksen näkökulmasta on huomattavasti pienempi